eu jäsenvaltiot ekp ja pääomapiirit ovat kaikki syyllisiä nykyiseen kriisin sillä ne ovat poistaneet maariskit mailta joissa ne ovat todellisia

ja siitä länsimetrosta

sosiaalinen media pitää siitä huolen että pelkät portinvartijat eivät tee tätä asiaa omasta näkökulmastaan

nyt on luotu tämmöinen automaatti jolla pelastetaan pörssipelureita pankkipelureita ja olette siinä mukana

onko näissä jotain kummallista keitä niihin liittyy

se on puolet vähemmän kuin perussuomalaisten gallupkannatus

onko suomi ennen harjoitellut yhdysvaltojen viron ruotsin kanssa ja jos on niin miten tämä on nyt sitten erilaista

pikkuisen suolarahoja kaikille

arvoisa herra puhemies

kyllä minä edustaja tiedän että näin on asia mutta nyt puhuin siitä isosta linjasta mihin ollaan menossa pankkiunionista koska eihän tämä tähän jää arvoisa suuren valiokunnan puheenjohtaja

aivan ensiksi

hallituksen maahanmuuttopolitiikka lähtee siitä että niihin maihin jotka ovat turvallisia voidaan palauttaa tämä on se peruslähtökohta

pitääkö se paikkansa että suomi menee vain sellaisiin harjoituksiin joista on hyötyä harjoitustoiminnassa suomen puolustuskyvylle meidän valmiuksillemme joilla suomalaiset puolustavat suomea

sitä te kannatatte

tosiasioiden kiistäminen on typeryyden alku ja tällä linjalla velkamaissa on eletty jo vuosikaudet ja tällä tavalla yksi toisensa jälkeen tähän vakaushäkkyrään on tullut lisää maksettavaa

se on tietysti se että sairaat hoidetaan haavat sidotaan hoitohenkilökunta viihtyy työssään pystyy tekemään työnsä tehtävänsä hoitajat pysyvät hoitotöissä lääkärit eivät karkaa terveyskeskuksista kuka järjestää kuka tuottaa ja kuka rahoittaa

ja sitten loppuun vielä se kysymys

sopimusta tulkitaan laajasti ja brysseliin keskitetty budjettijärjestelmä hivutetaan eteenpäin pikkuhiljaa

kun suomen kansa nyt katsoo tätä niin onko meillä laillista ja todellista mahdollisuutta jättäytyä näiden ulkopuolelle

te tiedätte nämä asiat ja yön pimeinä hetkinä hikikarpalot otsalla tuskailette tämän asian kanssa niin kuin minäkin ja tämähän meitä yhdistää

turkki on eu hakijamaa samalla lailla kuin nämä muutkin ja hallituksen kanta on se että ei voi olla pyrkimässä euroopan unioniin hakijamaana jos ei ole määriteltävissä turvalliseksi

arvoisa rouva puhemies

minä tiedän ministeri urpilainen ja ministeri tuomioja että te tiedätte tämän koska te aikanaan sanoitte että jos vakuuksia ei tule me jäämme ulkopuolelle

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

ne ovat tulossa

syntynyt tilanne vaatii sekä poliittista että taloudellista tarkastelua koska pitkään jatkunut eurokriisi saattaa poliittisen kriisin myötä vahvistua pakotteiden ja erityisesti venäjän talouden alamäen jatkuessa

toinen tietovuoto tapahtui stx asiassa josta helsingin sanomat puhui mutta siitä ei ole tullut mitään tietoa että miten se hoidetaan

ensin tehdään nämä päätökset ja sitten tulevat eurobondit

ylivelkaisuus on puhdistettava järjestelmistämme

me voimme jäädä ulkopuolelle vaikka ne tulivatkin

mistä tämä lisäys johtuu niin se tietysti johtuu siitä että suomi ja ruotsi nato kumppaneina harjoittelevat yhteistyötä yhdessä

se on tehtävä avoimesti ja rehellisesti

tässä syväluodataan tätä raidetta millä mennään eteenpäin

arvoisa puhemies

tämä portugali tukipäätös suomen takausten kasvattaminen ja pysyvä vakausmekanismi eivät sitä tee

minä olen kyllä ihmetellyt missä vaiheessa kokoomuksesta tuli sosialistinen puolue

tämä on laukaissut sen että mekin esimerkiksi tässä salissa olemme tehneet päätöksen peshmerga joukkojen koulutuksen vahvistamisesta erbilissä

sen takia minä vain epäilen enkä sano että hän on väärässä koska en usko että hän tahallaan johtaa eduskuntaa harhaan

perussuomalaiset ei ymmärrä miksi hallitus ei perunut päätöstä eläkkeiden indeksien leikkaamisesta

totta kai turkin hallitus on myös kovakourainen mutta siellä on esimerkiksi pkkn terroria ja nyt pommiräjäytyksiä mahdollisesti isilin tekemiä

se sosialisoi yhteiset velat koko kansan maksettavaksi

tuohon en valitettavasti pysty yksityiskohtaisesti vastaamaan tämän paremmin koska tämä asia kuuluu puolustusministerille mutta joka tapauksessa täysin selvää on se että nämä harjoitustoiminnat yleensä menevät niin että kriisinhallintakatsauksen yhteydessä osana kansainvälistä harjoitustoimintaa näistä tehdään luettelot ja päätetään sitten

ja se johtuu siitä että tässä talous ja rahaliitossa joka nyt on olemassa kreikan ongelma on se että he valehtelivat tilastonsa

toisaalta taas pohjoismaiden kaikki ulkoministerit tulevat tänne maanantaina ja pohjoismaisessa kontekstissa käydään tätä turvallisuuspoliittista keskustelua läpi

jos pankkeja pääomitetaan veronmaksajien kukkarosta silloin veronmaksajista tulee tehdä omistajia ja koko vanha hallitus on erotettava

mutta kun tätä tietä lähdetään kulkemaan niin on aivan varma että eurobondit liittyvät tähän yhteiset joukkovelkakirjat euroalueella

päätöksen perumista on vaatinut useaan otteeseen myös uusi valtiovarainministeri tosin silloinen puheenjohtajaehdokas antti rinne

se maa tarvitsee meidän tukeamme se tarvitsee yhteistoimintaa ja sillä lailla että turkki pidetään prosessissa mukana meillä on dialogi ja vaikutusmahdollisuus sitten keskustella turkin kanssa

saimme ulkoasiainvaliokunnassa erinomaisen asiantuntijakuulemisen kaarina immoselta joka on ollut siellä paikan päällä

se voi tapahtua raviradalla se voi tapahtua veikkauksessa mutta se ei voi tapahtua euroopan unionin velka asioissa koska jos sijoitat väärin niin veronmaksajat maksavat

tämän jälkeen ei ole sopimuksista pidetty kiinni on rikottu useita sopimuksia yhteisvelkaa julkisen velan määrää ja mitä sitten tulee koko rahaliiton näihin tukipaketteihin nämähän ovat johdannaisia

hän kertoi meille aivan seikkaperäisesti mikä tilanne on esimerkiksi lentokentällä johonka edustaja kanerva aivan oikein viittasi

pankit tarvitsevat rehellisiä stressitestejä ei sellaisia testejä kuin irlannissa jossa lähes kaikki läpäisivät ja sitten seuraavaksi oltiin letkun varressa

tämä on pelkkää pankkitukea jossa pelastetaan ranskalaisia ja saksalaisia pankkeja

se olisi virhe sekä poliittisesti että taloudellisesti

lisäksi joutuisimme automaattisesti ottamaan nykyistäkin isompia vastuita ongelmamaista ja tämä ei ole oikein

jos me ajattelemme euroopan unionin maita niin eiväthän näistä vastuussa ole tanska ruotsi iso britannia

tällä kaulapannalla luodaan sellainen järjestelmä että kun ihmiset ja kansat menevät labyrinttiin ne eivät osaa sieltä ulos eivät osaa ulos ja tässä ei ole peruutusvaihdetta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

sitä siellä pidetään auki ja minä olen kyllä samaa mieltä että kolonialismilla on ilkeä perintö ja se on häpeällistä

käsittääkseni varsin moni pieni ja keskisuuri yritys etenkin itä suomessa tuskailee hiipuvan kysynnän kanssa

on hyvä että ulkoministeri tuomioja kertoi ja ehkä vielä puolustusministeri haglund voisi kertoa mistä tässä sopimusasiassa on kysymys onko tämä sopimus vai onko tämä pöytäkirja kuka sen allekirjoittaa mitä se merkitsee ja onko tällaisia vastaavia järjestelyjä naton kanssa muilla mailla jotta tämä mystisyys tämän asian ympärillä voidaan poistaa

arvoisa puhemies

eduskunta ei hyväksy tiedonannossa esitettyä osallistumista portugalin lainoitusohjelmaan vaan nämäkin voimavarat tulisi käyttää vaikeuksissa olevien suomalaisten auttamiseen

nyt eu eliitti uskottelee että hieno sopimus ratkaisee eurokriisin

myös energiapolitiikan järkeistäminen jää seuraavalle hallitukselle

pakotteista ja vastapakotteista on muuten sanottava että ne eivät välttämättä edistä ukrainan kriisin ratkeamista

on kyllä käsittämätöntä että euroopassa ollaan siirtymässä siihen tilanteeseen että ongelmat hoidetaan painamalla rahaa lisää

turkki on aivan ydinalueita tämän suuren pakolais ja maahanmuuttokriisin hallinnassa ja tässä tarvitaan myös yhteistyötä

ohjelmastanne ei löydy kunnollisia satsauksia kotimaiseen energiaan ja minkä takia ydinvoimasta ei mainita sanaakaan hallitusohjelmassa eikä sitä sanallakaan maininnut myöskään pääministeri äskeisessä puheessaan

jos minä tai joku teistä menisi autotallinsa nurkkaan painamaan lisää rahaa niin sinitakkiset tulisivat ja veisivät niin etteivät jalat maata tapaa

puhuin venäjän ulkoministeri sergei lavrovin kanssa ja totesimme yhdessä että laaja alainen kansainvälinen yhteistyö joka nimenomaan tähtää konfliktin ratkaisuun syyriassa konfliktin ratkaisuun irakissa on se tapa jolla tähän vaikutetaan kaikista voimallisimmin

olisiko meidät heitetty eurosta ulos

mutta kun euroopan keskuspankki tekee samaa levittää setelikoneella tätä gospelia niin ei tapahdu mitään

mutta sitten kun me ajattelemme talous ja rahaliiton ja tämän mietinnön kautta sitä tulevaisuudennäkymää joka tästä aukeaa niin ei voi todellakaan olla että ruvetaan talous ja rahaliittoa pitämään pystyssä setelirahoituksella

jos eu maat haluaisivat asettaa todella tehoavia pakotteita tällöin ranska lopettaisi ase ja sotatarvikemyynnin venäjälle eikä saksa enää ostaisi venäläistä kaasua

tätä keskustelua käydään

tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja jotta me pystymme ratkaisemaan tämän koko kysymyksen niin täytyy puuttua näihin juurisyihin eli sotiin jotka siellä ovat käynnissä

ryhmäkokouksessa juuri päätimme että kokenut ammattimies jari lindström esittää meidän vaihtoehdon kehysriihessä teille ja riemumielillä tulemme katsomaan kuinka te siitä nautitte

kun meillä on ollut talous kasvu ja vakaussopimus siinä olivat valtion velkaantumisen enimmäisraja ja alijäämäasiat

kehut hallitus ansaitsee siitä että julkisten palveluiden sähköistäminen etenee